vastauksessaan kaj turusen asiaa koskevaan kirjalliseen kysymykseen valtiovarainministeri urpilainen kuitenkin tyrmäsi pontevasti puolueensa veropoliittisen ohjelman ideat

miksi demarit tekevät veropoliittisia ohjelmia

urpilaisen vastauksessa mainitut hallinnolliset kustannukset ovat vähäiset ja toivottavasti vitsi koska verottaja saa tarvitsemansa tiedot yrittäjän verotuskauden viimeisen arvonlisäveroilmoituksen mukana

valitettavasti suomi ei voi yhdenmukaistaa verotustaan muiden eu maiden mukaiseksi koska eu neuvottelijat möhläsivät vuosia sitten

aikaisemmin tässä salissa taisin sanoa niin että jos suomen hallitus käyttäisi siitä innokkuudesta mitä se käyttää energiaa aikaa ja vaivaa muiden euromaiden talouden kuntoon saattamiseksi edes osan suomen talouden kuntoon saattamiseksi niin voisi olla että meillä olisi paljon parempi taloudellinen tilanne tällä hetkellä

tässä edustaja halmeenpää taisi mainita minunkin täällä läsnä ollessani jo kolmannen kerran sen että maakunnissa käytännöllisesti katsoen ei osata kaavoittaa puhui laittomuuksista ja tästä että valtakunnan intressit unohtuvat

meidän ongelmamme on nimenomaan vientiteollisuuden kilpailukyvyn puute suhteessa kilpailijamaihin aivan niin kuin valtiovarainministeri rinne sanoi tänään debattikeskustelussa kolme asiaa

viennin kilpailukyvyn pitää olla kunnossa viennin hintakilpailukyvyn täytyy olla kunnossa ja viennin pohjan laajentamisen täytyy olla kunnossa

minä en itse asiassa ihan nyt tarkkaan ottaen ymmärrä sitä ovatko alueen ja valtakunnan intressit jotenkin vastakkaisia tai edes ristiriitaisia millään tavalla aika vaikea nähdä sitä

kyllä tällä hetkellä niin suomalaiset suuret yritykset kuin suomalainen pk sektorikin investoi

investointien määrässä ei ole merkittävää laskua mutta mihin investoidaan sillä on ollut nyt viime vuosina hyvinkin iso merkitys

niin kuin äsken sanoin se ammatillinen asiantuntemus löytyy ihan varmasti molemmilta tahoilta niin ympäristöministeriöstä kuin sitten tuolta maakuntaliitoistakin mutta ympäristöministeriöstä ei välttämättä löydy sitä paikallista tuntemusta niin hyvin tai niitä kehityssuunnitelmia mitkä maakunnassa on tehty se tuntemus ei ole ministeriössä varmaankaan ihan niin hyvä

pk sektori investoi pääsääntöisesti viroon ja suurimmat yritykset investoivat sinne missä ovat heidän asiakkaansa nyt metsäteollisuus esimerkiksi sitten jo latinalaiseen amerikkaan

miksi

kilpailukyky ja kansainvälinen kilpailuasema on tärkeä yritykselle ja kun pääministerikin otti tässä tänään esille asian että pitäisi olla uusia rahoitusmahdollisuuksia niin yksi tällainen uusi rahoitusmahdollisuus on se että yritykset voivat käyttää oman rahansa investointeihin niin ettei sitä veroteta

mutta oikeastaan sanoisin näin että maakuntaliitossa joissain tilanteissa varmasti on koettu voimattomuutta ei niinkään pelkoa tai mitä näitä sanoja aikaisemmin käytettiin

vientiteollisuuden menestys valuu alihankkijoiden työpaikoiksi aina mikroyrityksiin asti

jos kilpailukykyä parannetaan vain palkkoja ja työehtoja leikkaamalla kurjistaa se työläisen elämää ja jos työllisyyttä ei hoideta ja valtiontaloutta hoidetaan vain leikkaamalla palveluita kurjistaa se kaikkien kansalaisten elämään

arvoisa puhemies

olen ylittänyt ilmeisesti aikani

mutta sitten loppupelissä kyllä minun mielestäni se on tärkein juttu että sitten kun kaikki muut päätökset on tehty esimerkiksi jos olisi tehty positiivinen päätös jonkun allasrakentamisen vuoksi ja tullaan siihen tilanteeseen että tämä on enää kaavoituksesta kiinni minun mielestäni se on paljon reilumpaa että se viimeinen päätös kaavoituksesta tehdään siellä alueella kuin että se tehtäisiin helsingissä ministeriössä

jos se palautettaan sisäisellä devalvaatiolla se tarkoittaa sitä mitä suomen pankin pääjohtaja liikanen ja euroopan keskuspankin pääjohtaja draghi ovat esittäneet eli palkkojen leikkauksia

toinen näistä vaihtoehdoista on ulkoinen devalvaatio ja se tarkoittaa sitä että me siirrymme euron sijasta omaan valuuttaan

nyt käsittelyssä oleva hallituksen lakiesitys jolla mahdollistetaan suomalaisten veronmaksajien varoilla maksettava tuki ahvenanmaalaisille tuulivoimafirmoille on näitä älyttömiä hallituksen esityksiä älyttömiä hallituksen lakiesityksiä joilla rahat menevät murrin perseeseen vaikka niitä tarvittaisiin esimerkiksi meidän vanhusten hoidossa

käsitykseni mukaan on

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan että manner suomi osallistuisi ahvenanmaan maakuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden syöttötariffien kustannuksiin

arvoisa puhemies

se täytyy aloittaa nyt heti ennen kuin on katastrofi päällä ja voi sanoa näin että duunarin nimenomaan duunarin etu on oma valuutta

vai haluaako edustaja saarinen käyttää nimenomaan tätä sisäisen devalvaation mahdollisuutta kilpailukyvyn palauttamiseksi mikä tarkoittaa duunareitten palkkojen leikkausta

esitys uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kiinteän tuotantotuen leikkaamisesta käytännössä pieniltä alan toimijoilta myös sen poistamisesta vain muutama kuukausi sen jälkeen kun se on astunut voimaan ei ole sellaista energiapolitiikkaa joka on suotavaa

itsehallintolain lähtökohtana on periaate jonka mukaan toimivalta hallinta asioissa seuraa lainsäädäntövaltaa ja vastuu kustannuksista seuraa hallintovastuuta

tämä tuki kuitenkin täytyy maksaa maakunnan omista varoista ei valtion budjetista eikä tätä periaatetta ole hyväksyttävää kiertää millään erityisjärjestelyillä

ei tässä missään tapauksessa ollut nyt kysymys siitä että lähdettäisiin rakentamaan jotain altaita vesivoimalle ei ollenkaan siitä kysymys vaan se oli esimerkki siitä missä se lopullinen päätöksenteko on semmoisessa tilanteessa

niille alan toimijoille jotka ovat investoineet luottaessaan valtiovallan linjauksiin uusiutuvan energian tukipolitiikassa esitys on toteutuessaan suuri pettymys

itse asiassa kun edustaja halmeenpää ei kannata allasrakentamista yhtä lailla minäkin voin sanoa että en kannata allasrakentamista tai sitten toisaalta kannatan mutta se ei ole olennainen osa tässä

vuosittaisten tukiaisten lisäksi ahvenanmaa nauttii laajaa alv verovapautta joka vähentää valtion tuloja ja tarkoittaa laajamittaista piilotettua yritystukea ahvenanmaalaisille yrityksille

hallituksen jättämä vaihtoehto siirtyä syöttötariffijärjestelmään ei ole todellinen vaihtoehto kaikille toimijoille etenkään pienimmille

tarkennan vielä sitä että jos kaikki päätöksenteko mikä tämmöiseen allasrakentamiseen liittyy se prosessointi ja kaikki muu olisi valmiina ja se viimeinen päätöksenteko niin minun mielestäni se vain on reilumpaa että se on siellä paikallistasolla kuin jossakin ministeriössä helsingissä

tätä taustaa vasten pidämme käsittämättömänä että maakunnalle ollaan antamassa entistäkin enemmän vuosittaisia tukiaisia suomen valtiolta

verotuksen oikeudenmukaisuus on tärkeä asia

keskisuurten maakunnallisten paljon metsähaketta käyttävien energiayhtiöitten siirtyminen syöttötariffijärjestelmään ei sekään ole ongelmatonta

mitä tulee tähän laillisuusvalvontaan niin minun mielestäni se on tällä hetkellä hallituksen esityksessä hoidettu erittäin hienosti että ministeriöllä on tämä neuvova rooli vahvasti tässä mukana ja sitä kautta tulee myöskin se laillisuusvalvonta tähän

tässä salissa on tänään puhuttu paljon viennin edistämisestä ja siitä kuinka tärkeää vienti on mutta meillä on viennin rahoituksessa ongelma se että pk yritykset eivät pääse vientiin mukaan

paljon puupohjaisia polttoaineita käyttäville energiayhtiöille tukien muutoksien vaikutukset ovat vähintäänkin haastavia

kyseisen yhteyden ei tulisi olla varavoimayhteys vaan se tulisi saada täysimääräisesti sähkömarkkinoiden käyttöön edistämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa vähentämään aluehintaeroja ja tasaamaan kilpailuasetelmaa

tuen pienenemisen lisäksi uudelleen suunnatut tuet jotka suosivat hiiltä käyttäviä chp laitoksia todennäköisesti korottavat metsähakkeen hankintahintaa

tämä on minun mielestäni aika merkityksellinen ongelma joka meidän täytyisi pystyä viennin rahoituksessa ratkaisemaan koska viennin rahoituksessa on niin paljon kustannuksia

ahvenanmaan sähköverkko ei siis ole yhteydessä suomeen vaan se on yhteydessä ruotsiin vattenfallin omistamaan alueverkkoon

tämä on minun mielestäni tämmöinen nopein ensimmäinen rakenteellinen uudistus joka pitäisi tässä maassa tehdä

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa sitä että ahvenanmaalle rakennettava sähkön lisätuotanto alentaa ruotsalaisten sähkönkäyttäjien hintaa ja edistää ruotsin teollisuuden kilpailukykyä

piti tuolta työhuoneesta ihan juosta tänne saliin osallistumaan keskusteluun edustaja myllykosken puheen jälkeen

tämän jälkeen vasta heinäkuun alussa voimaan tullutta metsähakesähkön syöttötariffia esitetään jo nyt leikattavaksi

hallituksen lakiesityksellä uusi tuettu tuotanto pahentaa hintaeroa ja vahingoittaa entisestään suomalaisen teollisuuden ja palveluiden kilpailukykyä suhteessa ruotsiin

hallitus siis rankaisee turpeen käytöstä nostamalla turpeen verotusta

sen lisäksi hallitus ai heuttaa tukipolitiikan muutoksella puupolttoaineen hinnannousun ja kun samaan aikaan sen tukea leikataan ovat korotuspaineet energian hintaan taas tältäkin osin kovat

edustaja myllykoski perussuomalaiset ovat esittäneet että ensimmäinen tonni verottomaksi kuukaudessa

arvoisa puhemies

oletteko te valmiit edustaja myllykoski kannattamaan tätä perussuomalaisten ehdotusta

ei ole tiedossa aiotaanko tukea maksaa suomen vai ruotsin markkinahinnan mukaan miten tuen valvonta järjestetään nimenomaan valtion näkökulmasta katsoen miten mahdollinen tuen takaisinperintä valtiolle onnistuu miten valtiontalouden tarkastusvirasto saa tarvitsemansa tiedot

siteeraan tässä puheessani hyvin pitkälle itseäni ja perussuomalaisten laatimaa eriävää mielipidettä talousvaliokunnalle jonka valiokuntavastaavana toimin ja keskityn nyt tässä puheessa lähinnä veroratkaisuihin

arvoisa puhemies

tämä on se järjestys kuinka mennään

mielestämme suomen innovaatiopolitiikan pitäisi tukea nykyistä enemmän innovatiivisia kasvuyrityksiä sekä parantaa suomen houkuttelevuutta tutkimus ja kehitysinvestointien kohdemaana

vielä ennen vaaleja vasemmistopuolueet vastustivat yksituumaisesti tällaisten heikompiosaisia kohtuuttomasti kurittavien tasaverojen korottamista

sillä saavutetaan parhaita tuloksia

hallitus sinällänsä minun ymmärtääkseni ei ole ratkaisemassa sitä mitkä yritykset tai mitkä alat esimerkiksi tekevät sen vaan nimenomaan teknologianeutraalisti ja kustannustehokkaasti se tehdään

ajatelkaa miten moni nero taiteilija tiedemies tai vaikuttaja on olosuhteiden pakosta kasvanut mummonsa tai vaarinsa hoidossa ja saanut sieltä kipinää elämäänsä

suurimmalla osalla oecd maita on jo verojärjestelmässään t k toimintaa tukevia elementtejä joiden tulokset ovat poikkeuksetta olleet rohkaisevia

perussuomalaiset haluaisivat myös muistuttaa että arvonlisäverotuksen korotus heikentää mutkan kautta myös vientisektorimme kilpailukykyä sillä arvonlisäverotuksen korotus kiihdyttää väistämättä inflaatiota

sen vuoksi meidän on otettava entistä kovempia jos tämmöistä sanaa voi tässä yhteydessä käyttää keinoja kotimaisen energian hyödyntämiseksi mukaan lukien sitten metsähake turve kaikki se energia mikä meillä on käytettävissä

nyt kun sain puheenvuoron palaan tähän edustaja sarkkisen esille tuomaan asiaan lähinnä sosiaaliturvasta ja työttömyysturvasta työllisyysmäärärahoista

me emme ehkä ole neroja mutta ajatelkaa että meidän hoitokodeissa tai kotihoidossa olevien joukossa on vanhuksia joilla on arvokkaita elämänkokemuksia

hallitusohjelman mukainen lupaus selvittää t k verokannustimien käyttöönoton mahdollisuuksia on oikean suuntainen mutta riittämätön

ostovoiman heikkeneminen taas aiheuttaa palkankorotuspaineita seuraavaan työmarkkinakierrokseen josta seuraava kustannustason nousu luonnollisesti heikentää suomen vientisektorin kilpailukykyä

hänellä on erittäin hyvä ymmärrys mutta hän käyttää sitä suhteellisen niukasti ja väärinymmärryksen taito ylittää monta kertaa normaalin ymmärryksen

no tosin tänäänhän me kuulimmekin sitten tässä salissa kun ministeri urpilainen kertoi ja antoi kyllä ymmärtää niin että tätä t k verotukea yhdessä enkelisijoittamisen kanssa näitä molempia vaihtoehtoja nyt tutkitaan toukokuun loppuun asti ja mahdollisesti jopa molemmat otettaisiin käyttöön

minun käsittääkseni kysymys on kuitenkin siitä että hallituksen tarkoituksena on lisätä osallistavaa sosiaaliturvaa jossa sosiaaliturva ja palkka yhteensovitetaan

mutta kun tästä on niin paljon puhuttu tänä päivänä tässä salissa niin haluan sanoa ehkä tästä sosiaalisesta puolesta ja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä budjettipäätöksistä

yritä edes

hallitus leikkasi lapsilisät jäädytti indeksikorotukset ja tätä korvatakseen rakensi sitten tämän lapsivähennyksen joka kuitenkaan ei hyödytä millään tavalla niitä lapsiperheitä joilla ei ole työtuloa

työeläkemaksuista oli kysymys

me porrastaisimme ne

tosin sitten edustaja männistö kertoi täällä myöskin hallituspuolueen edustajana kylläkin että vain toinen näistä mahdollisesti otettaisiin käyttöön

ajatelkaa että tekin voisitte saada kipinää siitä

yhtiöverotushyvitysjärjestelmään puuttuminen on mielestämme juuri oikeudenmukaisuuskysymys

nykyaika ei ole helppoa kenellekään

ei ole kysymys mistään sosiaalitukien leikkauksista edustaja myllykoski vaan työeläkemaksun yksinkertaisesta porrastamisesta niin että järjestelmä kokonaisuutena pysyy samansuuruisena mutta edistää nuorten ja ikääntyneiden työllisyyttä